hän sivusi myöskin hallitusohjelman kirjoittamista ja täytyy sanoa että silloin kun hallitusohjelmaa kirjoitettiin elettiin hieman toisenlaisissa suhdannepoliittisissa arvioissa

niin sanottu villaskatt oli veromuoto

te haluatte että arvonlisäveroa ei korotettaisi ja ei alettaisi maksaa velkoja takaisin mikä kohdistuu ulkomaisten tuotteiden tuontiin

vasta kun porvarihallitus tuli valtaan sosiaalidemokraattien jälkeen niin tuota kiinteistöveroa on selvästi alettu alentaa ruotsissa koska se oli herättänyt suurta vastusta kansalaisten keskuudessa

oecdn selvityksen mukaan suomessa kunnallispalvelut tuotetaan tehottomasti ja kun katsotaan missä suomen tehokkuutta voidaan parantaa se on juuri kuntarakenteessa kunnallisissa palveluissa

ja täytyy sanoa että jos me elvytämme se merkitsee lähinnä kotimarkkinasektorin tukemista mutta ei viennin tukemista ja tällä elvyttävällä politiikalla näistä ongelmista ei kaiken kaikkiaan päästä eroon kun otetaan vielä huomioon että meillä on tapahtumassa erittäin vakava muutos rakenteellinen muutos talouselämässä

mutta kuten sanottu kiinteistövero suhteellisen korkeana on olennainen osa sosialidemokraattista hyvinvointiyhteiskuntavaltiota ja yksi tapa rahoittaa tuota valtiota

arvoisa puhemies

tämä johtuu muun muassa siitä että meillä on merkittävä muuttoliike tässä maassa ja on täysin selvää että palvelurakenteen ja kysynnän pitää olla myöskin sen mukaisesti millä tavalla ihmiset tänä päivänä sijoittuvat

sekä elektroniikka että paperiteollisuus jotka ovat olleet kaksi keskeistä elementtiä meidän kolmesta vientisektoristamme ovat piiputtamassa tällä hetkellä

myöskin yhdysvalloissa kiinteistövero on kuntien olennainen rahoituslähde

olennaista nyt tässä yhteydessä on se että ymmärretään että poliitikkojen tehtävä on päättää siitä mitä palveluita minkä määräisinä minkä laatuisina ihmisille tarjotaan

on valitettavasti pelättävissä se että suomikin ajautuu jossakin vaiheessa parin vuoden kuluessa päin seinää ja sen tilanteen korjaaminen on äärimmäisen vaikeata koska valtio velkaantuu tällä hetkellä sellaisella vauhdilla että silloin elvyttävä politiikka ei enää ole käytettävissä eivät myöskään korot ole käytettävissä ja silloin oikeastaan politiikan ja talouspolitiikan keinot ovat kokonaisuudessaan loppuneet

palvelutuotannossa täytyy sanoa minä vähän pelkään tilannetta jossa kuntien henkilöstöä vain laitetaan yhteen ja sanotaan että hoitakaa hommat niin kuin ennenkin

mikä on myönteistä kiinteistöverossa on se että se antaa kunnille vakaan tuoton ja selvää on myöskin se että kiinteistöveroa ei voi millään välttää

se on ihan hyvä mutta muitten menolisäysten osalta hallitus olisi kyllä voinut pikkuisen miettiä sitä olisiko löytynyt jostakin säästöjä että olisi aidosti käyty painopistekeskustelua mihin on tarve laittaa lisää rahaa ja mistä voidaan ottaa pois koska nyt pikkuisen mennään laput silmillä eteenpäin koska me olemme maaliskuussa tilanteessa jossa meidän täytyy tehdä merkittäviä säästöjä ja että tässä yhteydessä ei pyritä tätä täydennysesitystä tasapainottamaan niin mielestäni se ei ole ihan tässä ajassa kuin sen pitäisi olla

siitä ei tule yhtään mitään hyvää

se luvattiin kolmella tekijällä

kun kuntarakennetta merkittävästi muutetaan se antaa aidosti mahdollisuuden siihen että voidaan nämä palvelut katsoa kunnolla ja siinä yhteydessä pitäisi katsoa sillä tavalla että ollaan tilaajia ja katsotaan että mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla tuotetaan ne palvelut mahdollisimman tehokkaasti mahdollisimman laadukkaasti ja tällä tavalla pidetään huolta siitä että koko maassa kaikki ihmiset saavat hyvät palvelut

kunnilla täytyy olla omaa rahoituspohjaa

niillä pitää olla omaa päätäntävaltaa siinä kuinka paljon kerätään kuntalaisilta verotuloja joilla sitten pyritään ehkä parempi tai huonompitasoinen palvelutaso kunnassa ylläpitämään

oikeastaan on olemassa vain yksi ratkaisu ja siihen juhana vartiainen viittaa selvityksessään jonka hän on tehnyt työvoima tehokkaaseen käyttöön ja se tarkoittaa sitä että meidän täytyy hyvin tarkkaan miettiä millä ihmiset saadaan tekemään aktiivisesti töitä

sitten olennaista on myöskin se että kiinteistövero on tietyllä tavalla kuitenkin vastike niistä palveluista joita kiinteistön omistaja saa kunnalta

minä haluan sanoa vielä sen että kun täällä viitattiin ruotsin demareitten tutkimuslaitoksen tai työväen tutkimuslaitoksen valtion tutkimuslaitoksen juhana vartiaiseen niin hänhän ei usko demareitten talouspolitiikkaan ollenkaan

meille on syntynyt kierre jossa oikeastaan tehdään kyllä mutta aina liian myöhään liian pieninä toimina ja tämä merkitsee sitä että luottamus talouteen kansalaisten keskuudessa ei ole palautunut sille tasolle että syntyisi positiivinen kierre luotetaan että nyt on tehty toimenpiteet nyt mennään eteenpäin

meidän pitäisi lähteä siitä että nuorille aidosti tarjotaan työpaikka tai koulutuspaikka eikä näin että nyt sanotaan että hieno nuorisotakuu takaa koulutuspaikan tai työpaikan

tietyssä tilanteessa saattaa olla tarvetta aika voimakkaaseenkin lainsäädäntöön kun pyritään vaikuttamaan ihmisten asenteisiin

kaikki kiinteistöt maksoivat katumaksua siitä syystä että jonkun täytyy rakentaa kadut pitää yllä niitä ja kaavoitusalueella pitää päästä katua pitkin jokaiseen kiinteistöön

kunta joutuu vastaamaan tästä ja siinä suhteessa tietyllä tavalla on perusteltua että jos meillä on varsin hajanaisesti rakennettu omakotialue siellä maksetaan jonkin verran korkeampaa kiinteistöveroa kuin tiiviisti rakennetulla keskusta alueella koska kunnalle kustannukset siitä hajalleen rakentamisesta ovat huomattavasti korkeammat kuin keskustan tiiviistä korkeasta rakentamisesta

se tarkoittaa sitä että kolmen kuukauden kuluessa saa tavata yhden virkailijan joka on laativinaan työllistämissuunnitelman tälle henkilölle ja sitten toivotaan että kaikki on hyvin

se mikä on olennaista havaita on se että jos me katsomme koko eurooppalaisen maiseman niin eurooppalaisessa näkökulmassa on kaksi maata joissa talouspolitiikka on hoidettu tämän kriisin aikana kaikkein parhaiten

mutta mitä suomeen tulee jossa tasa arvo on edennyt aika pitkälle niin nämä eriskummallisuudet korostuvat tässä lainsäädännössä enkä usko että tämä tulee välttämättä auttamaan kovinkaan paljon tilannetta suomessa

mitä tulee kiinni otettujen vankien luovuttamiseen toisiin maihin niin tässäkin asiassa ihmisoikeustuomioistuin on ottanut oikeastaan nyt sanoisinko harkitumman kannan jos voi näin kauniisti ilmaista

sen jälkeen tasapainottamistoimenpiteet ovat olleet juuri tupakkaveroa alkoholiveroa joista alkaa nyt muodostua jossain määrin ongelma mutta myöskin säästöissä hyvin pitkälti vain juustohöyläsäästöjä että säästetään kuntien menoissa jotka tietysti pitää muistaa eivät ole todellista säästöä vaan ne ovat säästöjen painopisteen siirtämistä valtiolta kunnille

mielenkiintoista on se että kummassakin on tällä hetkellä porvarihallitus joka on pitänyt huolta siitä että talous on kohtuullisessa tasapainossa työttömyys on torjuttu ja kuitenkin hyvä on siihen on jouduttu käyttämään paljon rahaa elvytystoimenpiteitten jälkeen aloitetaan vihdoinkin tasapainottamistoimenpiteet

zyskowicz otti täällä erittäin hyviä esimerkkejä esille joissa mennään lähestulkoon naurettavuuksiin asti näitten säännösten soveltamisessa

ja täytyy sanoa että ihan jo asian organisointi niin että joku ottaa vastuun siitä nuoresta henkilöstä josta on kysymys on erittäin olennaista

mitä tulee sitten sosiaalisuuteen niin tietysti on selvää että progressiivinen tulovero on sosiaalisempi kuin kiinteistövero mutta kiinteistöverollakin on oma sosiaalinen dimensionsa

ison britannian osalta se näkyy siinä että isossa britanniassahan oli tyytymättömyyttä tuomioistuimien päätöksiin mutta viimeisin tapaus joka on ratkaistu koski terrorismista syytettyjen henkilöitten luovuttamista yhdysvaltoihin ja sitä että kun siellä on erikoisturvallinen vankila terroristeille niin voidaanko sinne luovuttaa vai loukkaako se ihmisoikeuksia ja ihmisoikeustuomioistuin katsoo että voidaan luovuttaa

tästä asiasta täytyy tämän vuoden aikana keskustella sekä kehysten yhteydessä että myöskin ensi vuoden budjetin yhteydessä

otan nyt kaksi esimerkkiä

kimi räikkönen jolla on useamman miljoonan arvoinen talo suomessa asuu sveitsissä ei maksa tuloveroja lainkaan suomeen mutta kiinteistöveroa hän maksaa kuitenkin suhteellisen merkittävän määrän siitä useitten miljoonien omaisuudesta mitä hänellä suomessa on

mikä on tärkeätä nyt jatkossa on se että pitäisi tietysti muistaa että positiivinen syrjintä saattaa olla mahdollista että tietysti tiettyjä alennuksia pitäisi voida antaa sukupuolenkin perusteella jos pyritään edistämään sen sukupuolen osallistumista joihinkin yhteiskunnallisiin aktiviteetteihin

sitten mitä tulee ihan tähän lisäbudjettiin niin siltä osin täytyy todeta että muistan että kun aikanaan hallitusohjelmaa laadittiin niin silloin kaikki olivat sitä mieltä että yritystukia pitää vähentää

eli meilläkin on kuitenkin tapa verottaa niitä urheilijoita jotka eivät halua maksa verojaan suomeen ja se on se että jos heillä kiinteistö suomessa niin he joutuvat maksamaan kiinteistöveroa

jos motiivi on syrjintä niin silloin se on tuomittavaa mutta jos motiivi on joku muu kaupallinen tai edistää jotakin muuta ihmisoikeus tai perusarvoa niin silloin tietysti se pitäisi sallia ja antaa sille suurempi merkitys

se osoittaa sitä että tilanne ei ole tältäkään osin kovin tyydyttävä

se on selvästi suhteessa siihen kiinteistön arvoon ja silloin jos olet rikkaampi sinulla on suurempi kiinteistö maksat huomattavasti korkeampaa veroa kuin jos olet köyhä ja sinulla on hyvin pieni vaatimaton mökki

se mikä olisi paljon parempi on se että ei annettaisi tukea ylipäätänsä ollenkaan ja pidettäisiin huolta siitä että yritysten kustannukset olisivat mahdollisimman alhaisia ja tällä tavalla pidettäisiin huolta siitä että meillä on hyvä kilpailukyky

keskustelu on päättynyt

eli se on suhteessa sinun sosiaalisiin olosuhteisiisi mutta niin kuin sanottu niin siinä suhteessa vero on kuitenkin kohtalaisen oikeudenmukainen

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestykseen kuudes asiat poimien jaosto ehdottaa että asiaa lähdetään talousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

tosin täytyy sanoa että kun siihen ei ole päästy niin tietysti onhan esimerkiksi tämä tekohengitystä tässä yhteydessä että annetaan tukea erilaisiin tarkoituksiin ja olen valmis siitä syystä hyväksymään tämmöisen politiikan tässä yhteydessä

kuoppa on siinä oikeassa että jos asuu vuokralla niin silloinkin joutuu maksamaan mutta se on osa sitä asumiskustannusta jonka ihmiset joutuvat maksamaan koska se joka asuu vuokralla myöskin saa ne katu ja muut palvelut joita kunta hänelle antaa

keskustelu keskustelu on päättynyt voimme neuvoston ehdotus hyväksytään asiaa lähdetään talousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan

parempi se on kuin olla tumput suorana mutta täytyy kuitenkin sanoa että pitäisi tehdä semmoinen selkeä linjapäätös jossa on että yritystukia selvästi leikataan ja samalla pidetään huolta siitä että yrityksen kustannukset pidetään hallinnassa

no nyt hallituksen oikeastaan olisi pitänyt tehdä selvempiä rakenteellisia toimenpiteitä jo budjetin yhteydessä selkeämpiä tasapainottamistoimenpiteitä budjetin yhteydessä mutta ne siirrettiin tuohon rakenneratkaisuun joka sinänsä on linjakas ja ihan hyvä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväys on seitsemäs aasian puolemme neuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan keskustelu keskustelu on päättynyt voimme neuvoston ehdotus hyväksytään naisia lähetetään sosiaali ja käräjäoikeudessa

mitä sitten tulee hallituksen esitykseen niin täytyy sanoa että tietysti se että ylärajaa nostetaan lisää kuntien harkintavaltaa kunnallista itsehallintoa

se että alarajaa nostetaan on hyvä kysymys koska voidaan sanoa että on täysin selvää että jos meillä on vero sillä pitää olla jonkinlainen alaraja koska muuten jotkin kunnat saattaisivat valita nollaverokannan ja poistaa veron omalta osaltaan käytöstä

ja täytyy sanoa että mitä näihin tasapainottamistoimenpiteisiin tulee niin oikeastaan on nähty vasta alku joka kohdistuu lähinnä lapsiperheisiin

jos vakautta ei olisi kreikka olisi konkurssissa moni muu euroopan maa olisi konkurssissa meillä olisi täysi kaaos taloudessa ja puoli miljoonaa työtöntä suomessa ei riittäisi tänä päivänä

herra puhemies

mutta olen henkilökohtaisesti sitä mieltä että tuo vaihteluväli saisi olla kunnille varsin suuri jotta kunnan päätöksentekijät jotka demokraattisesti valitaan voisivat tuon tason oman tahtonsa mukaisesti valita

mitä tulee sitten siihen että naiset menevät nopeammin työelämään se ei välttämättä tuota säästöjä mutta sillä tavalla pitkällä tähtäimellä kyllä hyödyttää että naisten työkyky paranee ja sitä kautta he menestyvät työelämässä paremmin

voi sanoa että oikeastaan nyt on sillä tavalla hassua että kun näitä verokantoja muutetaan niitä muutetaan prosentin sadasosan tarkkuudella

jos te olette hyviä keynesläisiä te kannatatte sitä että kasvu ja vakaussopimusta vahvistetaan ja hyvinä aikoina valtion taloutta olennaisesti vahvistetaan että kestetään huonot ajat

kuntarakenne tuossa urpilaisen rakennepaketissa on se ongelmallisin kohta

lyhyesti viimeisenä kommenttinani haluan todeta että kokoomuksen veromallissa lähdetään siitä että yritysverotuksen keventäminen yhteisöveron keventäminen tapahtuu asteittain hitaasti painottuen loppupäähän

komission arvio on tätä alhaisempi

toinen tärkeä asia on se että on hyvä että rahoittajat saadaan vastuuseen koska jos riskipreemioita saadaan korkojen muodossa on tärkeätä että on se pieni menettämisen riski

myöskin mitä tulee tuloverotuksen keventämiseen siinä edetään asteittain ja kyllähän tietysti seurataan mitä työmarkkinoilla tapahtuu ja pyritään edesauttamaan maltillisia tuloratkaisuja

sen lisäksi valitettavaa on se että tämän vuosikymmenen aikana emme tule enää kokemaan kovin voimakasta kasvua mikä johtuu siitä että rahamarkkinoilla on harjoitettu hyvin löysää politiikkaa

ihan aidosti hallituksen olisi pitänyt miettiä sitä että tämä viiden vuoden irtisanomissuoja olisi pudotettu vaikka yhteen tai kahteen vuoteen jos niitä säästöjä tosiasiassa halutaan saada aikaiseksi

olen tässä tutustunut viime aikoina italian vaalijärjestelmään josta olemme saaneet juuri kokemuksia ja kreikan vaalijärjestelmään ja siellähän suurin puolue sai yli puolet parlamentin paikoista

kun jotkut täällä salissa väittävät että ydinvoima ei ole kannattavaa niin täytyy sanoa että ydinvoimahan on melkoinen lypsylehmä niille kunnille joissa nämä voimalaitokset ovat ja osoittaa sen että ydinvoima on myöskin kuntatalouden kannalta erittäin arvokas verojen lähde

täytyy sanoa että hyvin pitkälti nyt voidaan mitata hallituksen onnistuminen ylipäätänsä siinä

hienoa

täällä on toivottu että saisimme uusia toimialoja

olisi ihan mukavaa että siellä tampereen keskustassa olisi oma alue jossa saisin omassa vaalipiirissäni muutaman sadan metrin alueella kulkea ja puhua ihmisille ja koputtaa heidän kotioviaan ja keskustella heidän kanssaan

meillä on kilpailukykyongelmia tässä suhteessa mutta myöskin kysyntäongelmia ja teknologia sitä myötä kun valmistus on siirtynyt pois suomesta on myöskin heikentynyt ja tältä osin uusia innovaatioita ei ole tullut toivotulla tavalla

arvoisa puhemies

kun katsoo jotakin satakunnan vaalipiiriä kuinka suuri määrä sieltä aikanaan valittiin kuinka vähän nykyään valitaan katsotaan pohjois karjalaa tai kuopion vaalipiiriä niin tilanteet ovat olennaisesti muuttuneet

mitä koneenrakennukseen tulee tässä suhteessa suomi menestyy hyvin mutta täytyy sanoa että meillä on varsin paljon opittavaa muun muassa saksalta ja myöskin ruotsilta kuinka koneita pitää tehdä kehittää ja valmistaa kannattavasti

kiinnitän huomiota vain yhteen detaljiin

nyt sosiaaliturva nousee enemmän kuin elinkustannusindeksin verran koska ei tehdä sitä leikkausta mikä piti tehdä aikaisemmasta tänä vuonna tehdystä sosiaaliturvan korotuksesta

kun saatiin kelamaksun kautta joustavuutta se merkitsi sitä että kyettiin maksamaan kohtuullisia palkkoja eikä ollut paineita palkkojen alentamiseen

on täysin selvää että vaalijärjestelmänkin täytyy elää ajassa ja perustuslakivaliokunta on useaan otteeseen edellyttänyt että vaalijärjestelmää täytyy korjata sillä tavalla että suhteellisuusperiaate meillä toteutuu

kaikkein ilmiselvin askel on juuri se että itä suomen neljä vaalipiiriä yhdistetään ja ne on luontevaa yhdistää kahdeksi vaalipiiriksi jotka ovat suurin piirtein samankokoisia

onko tämä oikea suuntaus

henkilökohtainen näkemykseni joka ei edusta puolueen näkemystä on se että olisi pitänyt pitää huolta siitä että sosiaalietuudet nousevat enintään yhtä paljon kuin palkkataso tässä yhteiskunnassa kun meillä saatiin keskitetty kattava palkkaratkaisu aikaiseksi koska aina pitäisi pitää huolta siitä että työnteko kuitenkin kannattaa

mutta jos halutaan pitää hyvinvointipalveluista hyvää huolta tarvitaan lisää verotuloja

arvoisa puhemies

siihen on tehty ne muutokset mitä muuttuva tilanne aiheuttaa ja mitään suuria linjauksia tältä osin ei ole kuitenkin yhdellä poikkeuksella joka on se että tässä pannaan täytäntöön työmarkkinaratkaisu